eduskunnan lisärakennukset jotka on siis rakennettu kolmisenkymmentä vuotta sitten on nyt suojeltu

mannerheimin lastensuojeluliitto totesi vielä että se pitää tärkeänä että myös samaa sukupuolta olevien parisuhdekumppanien perheissä elävien lasten asema ja oikeudet ovat turvatut

näiden lasten oikeudellisen aseman riittävä turvaaminen on käytännössä hyvin vaikeaa ilman että mahdollistetaan rekisteröidyssä parisuhteessa perheen sisäinen adoptio

hallituksen esityksessä ehdotettu sisäisen adoption mahdollisuus omalta osaltaan vahvistaa rekisteröidyssä parisuhteessa elävien parien lasten oikeuksia ja lapsen edun toteutumista

arvoisa puhemies

sitten oma osansa ovat tietysti esimerkiksi vaikkapa riihimäen kaupungin toimet joita ovat siellä aikanaan syntyneiden urheilupuistojen ja tämän tyyppisten rakennuskokonaisuuksien suojeleminen ja säilyttäminen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jäin tuossa miettimään kun suomalaisesta ruuasta puhutaan nyt tässä esityksessä sitä ohjaavaa vaikutusta jolla voitaisiin tässä toimia

räsänen on nostanut esille että tämä asia toiset puhuvat ongelmasta itsekin näen että tällä hetkellä asiassa on ongelmia olisi voitu ratkaista jollain muualla tavalla

itse näkisin mieluumminkin tällaisen ohjaavan vaikutuksen informatiivisen viestin välittämisen vaikutuksen merkittävämpänä kuin tuon niin sanotun haittaveron

on mielenkiintoista joskus nähdä koska näitä tämän päivän moottoritien pätkiä taikka kantatien pätkiä tai valtatien pätkiä halutaan suojella muistoksi tuleville sukupolville

valiokuntakäsittelyssä tätäkin asiaa selvitimme ja muun muassa yhtenä ajatuksena nousi esille huoltajuuden vahvistaminen käräjäoikeudessa

olen itse puhunut muun muassa siitä millä tavalla suomessa erilaisia ruokatuotteita myydään jopa harhaanjohtavasti suomalaisena

kaavoilla suomessa on suojeltu kymmeniätuhansia rakennuksia ja alueita

arvoisa puhemies

tämä sähköinen mahdollisuus kiinteistökauppaanhan tuli voimaan viime vuoden marraskuun alussa ja se on kyllä otettu tyytyväisyydellä vastaan

lailla on suojeltu rakennuksia suomessa parituhatta rakennussuojelulailla noin kaksi ja puolisataa ja kirkkolailla arvioiden mukaan noin kahdeksisensataa rakennusta ja asetuksella valtion omistamista rakennuksista noin kahdeksansataa ja kaksisataa erilaista aluetta

tämä huoltajuuden vahvistaminen käräjäoikeudessa ei perusta lapselle oikeutta saada elatusta huoltajaltaan eikä myöskään oikeutta saada vahvistettua tapaamisoikeutta esimerkiksi rekisteröidyn parisuhteen purkauduttua

itsekin sitä järjestelmää pääsin kokeilemaan ja käyttämään

nämä lapsen oikeudet liittyvät lainsäädännössämme vanhemmuuteen joten lapsen asemaan liittyviä nykyisiä ongelmia ei voida ratkaista huoltopäätöksen avulla

ympäristövaliokunnassa niin kuin puheenjohtaja huovinen kävi läpi tuo vaarantamiskielto nousi selkeästi esille ja se on yksi sellainen asia joka väistämättä tulee näissä suojelutilanteissa varsinkin silloin kun ehkä tullaan näihin tilanteisiin että emme itse osaa arvostaa sitä kohdetta jota olisi syytä suojella taikka koetaan niin että tuo alue olisi arvokkaampi tai itselle arvokkaampi jollain tavalla muuten rakennettuna ja silloin tämän tyyppisiä tilanteita tulee

sen takia pidän erityisen perusteltuna sitä että nyt tehdään tällainen jatkoaika näille henkilöille jotka kaupanvahvistajan tehtävässä toimivat

minun mielestäni tämä olisi oleellista että me lisäisimme selkeää tietoa meidän ruokatuotteistamme ja myös huolehtisimme siitä että aina tietäisimme sen että syömmekö me suomalaista ruokaa syömmekö me sellaista ruokaa joka on suomessa tehty mutta esimerkiksi jauhot tai liha on tuotu ulkomailta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on inhimillistä ympäristöäkin kohtaan ladon takana mätänevä auto saada sieltä pois

se on jo yksistään inhimillistä ei lasketa sinne öljyjä ei jätetä näitä autoja ladon taakse mätänemään vaikka autoharrastajana ja vanhojen autojen ystävänä en toki toivo sitäkään että kaikki vanhat autot häviävät

esityksen yhtenä tavoitteena on nimenomaan turvata lapsen biologisten vanhempien asema perheen sisäisen adoption käyttöalaa laajennettaessa

tämän tavoitteen saavuttamiseksi ei kuitenkaan tarvita lainsäädäntömuutoksia sillä biologisten vanhempien oikeudet on turvattu tehokkaasti jo voimassa olevassa laissa

on hyvä että tähän vaarantamiskieltoon nyt otetaan vahvasti kantaa ja myös perustuslakivaliokunta on tuonut tämän pakollisuusnäkökulman tähän että tietyissä tilanteissa on mahdollista toimia niinkin mutta kuitenkin lähtökohtana niin että halutaan toimia hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja rakennusten omistajien tai haltijoiden välillä

toivoisin että tuo ruuan alkuperämaan esille tuonti ulotettaisiin jopa lain tasolla myös ravintolaruokaan niin että helpolla tietäisi että ei tarvitsisi ravintolassa kysyä että onko tämä liha suomesta tai onko tässä kuinka paljon lisättyä sokeria

mutta en ymmärrä edustaja tolppasen näkökantaa siitä että tämä olisi vain kuluerä ja jonkinlainen kädenojennus rikkaille

lapseksi ottamisesta annetun lain pääsäännön mukaan lapseksi ottamista ei voida vahvistaa elleivät hänen vanhempansa ole antaneet tähän suostumusta

niin kuin tuo luku jo kertoi heistä aika iso osa on nyt eläköitymässä hyvin lähiaikoina ja olisi järkevää käyttää tätä heidän osaamistaan vielä hyödyksi niin kauan kunnes tuo sähköinen järjestelmä sitten pikkuhiljaa korjaa

ainoastaan poikkeuksellisesti erittäin tiukkojen edellytysten täyttyessä lapseksi ottaminen voidaan kyseisen lain mukaan vahvistaa ilman vanhemman suostumusta

arvoisa puhemies

tulevaisuudessa se tulee vähentämään paperisotaa ja tiedot siirtyvät suoraan viranomaiselle tuon järjestelmän kautta ja siinä vaaditaan vielä tuplavarmennus kun kaikkien osapuolten pitää omilla pankkitunnuksilla tuo asiakirja hyväksyä

me käsittelimme tätä lakia myös sivistysvaliokunnassa mikä oli ehkä toisaalta vähän poikkeuksellista että tämän tyyppinen laki siellä oli käsittelyssä ja oli myös mielenkiintoinen asiantuntijakuuleminen joka tapahtui jo viime vuonna

se tarkoittaa lähinnä tilannetta jossa lapsella ei ole ollut vuosiin minkäänlaista suhdetta vanhempaansa taikka tuo vanhempi ei ole edes tiedossa

uskon itse näin että pikkuhiljaa tämäkin palvelu siirtyy ihan yleisen käytettävyyden ja järkisyidenkin perusteella tuonne sähköiseen toimintaan

siellä pidimme erityisen tärkeänä sitä että avoimuutta näissä prosesseissa lisätään ja myös asianomaisten kuulemista nykytilanteesta tullaan lisäämään ja tämä on erittäin merkittävää kerran ainoastaan hyvällä yhteistyöllä näissä saadaan aikaiseksi kestäviä suojelupäätöksiä sellaisia että aidosti ihmiset sitoutuvat siihen suojeluun ja ylläpitämiseen

on totta että perheen sisäisessä adoptiossa lapsen oikeudellinen suhde toiseen aikaisempaan vanhempaan ja tämän sukuun katkeaa

mutta siihen asti on hyvä olla kaupanvahvistajia myös maaseudulla ja tällä lainmuutoksella heidän käyttöään jatketaan tuolla kolmella vuodella

tämä on välttämätöntä jos emme halua niin että meille syntyisi tilanteita joissa lapsella olisi useampia vanhempia joihin hänellä olisi muun muassa perimisoikeus

äsken kuvasin sitä kasvavaa tarvetta joka on tulevaisuudessa ja kuinka ison vastuun siitä voimme yhteisesti ottaa

esimerkiksi porvoon kaupunki oli meillä yhtenä esimerkkinä sivistysvaliokunnassa ja nousi hyvin esille että hyvin paljon tuo entistäminen on edelleen pelkästään näiden kiinteistönomistajien harteilla ja niin että se vielä usein on huomattavasti paljon kalliimpaa kuin tuo perinteinen rakentaminen kun vaatimukset ovat erittäin korkealla

tämä on tullut lukuisissa asiantuntijakuulemisissa ja myös ihmisten kanssa keskusteltaessa esille että tuon ruuhkautumisen varalta on järkevää tehdä tämä siirtymäajan pidentäminen kolmeen vuoteen ja sen lakivaliokunta totesi

arvoisa puhemies oli puheenvuoro väärässä kohdassa ja sen takia tuli tuli hieman lyhyesti

sen takia kyllä tähän määrärahatasoon on väistämättä tulevaisuudessa kiinnitettävä huomiota ja pohdittava onko siinä jotain tehtävissä

muistan että jo viime kaudella sivistysvaliokunnassa keskusteltiin siitä että saataisiin teatteri ja orkesterilakia muutettua niin että lakiin lisättäisiin säännös jonka mukaan myös sirkustoiminta oikeuttaisi lainmukaiseen valtionosuuteen

itse en siihen usko että yhteiskunnan varat tulevat riittämään vaikkapa siihen kasvavaan betonibunkkereidenkin suojeluun joka jossain vaiheessa on todennäköisesti edessä

ei vastus ollut vielä muodostanut heinonen riehullisiakin arvoisa puhemies

porvoon asiantuntijakuulemisessa nousi myös esille se minun mielestäni erittäin mielenkiintoinen näkökulma että meillä on esimerkiksi porvoon vanhassakaupungissa erittäin upeita taloja joita omistajat ovat itse entisöineet mutta kaupunki ei esimerkiksi ole halunnut siirtää raskasta liikennettä pois sieltä vanhastakaupungista

kyllä se on tietysti kiistaton tosiasia että tämä sopu syntyi ja sopijaosapuolet ovat hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt

ennen muuta nyt itse peräänkuuluttaisin ja toivoisin että myös oppositio voisi lähteä tukemaan tätä työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteistä tahtoa edetä tässä paremman suomalaisen yhteiskunnan puolesta niin että tulevaisuudessakin voimme turvata nämä palvelut joihin muun muassa lapsilisät eläkkeet ja lukuisat muut etuudet kuuluvat

tässäkin esityksessä todetaan että ehdotetulla muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia valtion talousarvioon eikä teattereiden ja orkestereiden ylläpitäjille maksettavan valtionosuuden määrään kokonaisuutena mutta tämä tulee vaikuttamaan varmasti siihen tietynlaiseen yksikköhintaan taikka siihen summaan minkä eri toimijat tulevat saamaan

tämä on muodostunut nyt siellä aika isoksi haasteeksi pelkästään perustuksiin tulevan rasituksen kautta mutta myös sen kautta että tuo läpikulkuliikenne ja aika kova liikenne usein pitää nämä vanhat talot ja niiden seinät märkinä ja tähän halusimme myös kiinnittää huomiota

ne ovat sellaisia asioita joita varmasti pitää pohtia siinä vaiheessa kun tämäkin laki lähtee huomattavasti enempi siitä että enää ei yksittäisiä kiinteistöjä välttämättä olla suojelemassa vaan halutaan suojella sitä miljöötä puutarhaa teitä ja sitä kokonaisuutta joka on syntynyt

niin kuin hallituksen esityksen perusteluissa todetaan ministeriö on rajoittanut uusien teattereiden hyväksymistä valtionosuuden piiriin jo nyt vaikka useita valtionosuuden kelpoisuusedellytykset täyttäviä tanssi tai puheteattereita on hakenut valtionosuutta

arvoisa puhemies

ne ovat arvokkaita juttuja ja ne tuovat merkittävästi rahaa näille alueille myös matkailun ja kävijöiden muodossa ja pidän tärkeänä että luontopalveluilla on riittävät varat näiden pyörittämiseen

tietysti toivoisi että tässä pystyttäisiin kohtelemaan tasapuolisesti näitä kaikkia toimijoita ja myös uusia ryhmiä saamaan tämän valtionosuuden piiriin

on myös tärkeää että näillä alueilla metsästys mahdollistetaan tulevaisuudessakin niillä pelisäännöillä joilla voidaan edetä

arvoisa puhemies

vaikka valtionosuuksia joudutaan nyt tarkastelemaan uudelleen niin olen erityisen tyytyväinen että perusopetukseen kohdennetaan lisää voimavaroja korvamerkitsemällä näitä perusopetuksen laadun parantamiseen

nostan vielä esille myös metso rahoituksen luonnonsuojelun ja metsänsuojelun vapaaehtoisohjelman kautta

eli jälleen kerran täytyy toivoa että suomalaiset pelaavat mahdollisimman paljon ja voittavat mahdollisimman vähän eli veikkausvoittovaroja näin kertyisi kasvavassa määrin myös tulevaisuudessa jaettavaksi tähän tärkeään kulttuurityöhön

sosialidemokraateissa on pelätty että tämä on päänavaus

en ymmärrä pelkäättekö te sitä että te tulette hallitukseen ja sen jälkeen koulutuksesta tulisi maksullista myös suomalaisille sillä tällä hetkellä kokoomus ei sitä kannata keskusta ei sitä kannata perussuomalaiset ei sitä kannata eli annetaan tämän hallituksen jatkaa niin koulutus säilyy suomalaisille maksuttomana jatkossakin

tässä esitetään mielestäni hyviä ajatuksia siihen tilanteeseen että jos suomalaisissa kunnissa nyt kunnat päättävät yhdistyä ja synnyttää suurempia kuntia niin millä tavalla silloin lähidemokratiaa pystyttäisiin turvaamaan ja kehittämään

olen hämmästyneenä seurannut sitä millä tavalla sosialidemokraateissa ja vihreissä on haluja maksattaa kaikki maailman laskut suomalaisilla veronmaksajilla

viime kaudella edustaja huovinen esitti täällä että kaikille suomeen tuleville pitää tarjota laajat terveyspalvelut niin että suomalainen maksaa ja nyt pitäisi maksaa kaikkien maailman kansalaisten koulunkäynti

kysyisin kuntaministeriltä millä tavalla te suhtaudutte kansanäänestyksiin vaalien yhteydessä kunnan sisäisiin vaalipiireihin taikka sitten aluelautakuntiin joilla olisi aidosti myös päätäntävaltaa jos nämä kunnat tekevät oman päätöksen purkaa hallintoa ja kehittää palveluita

tässä keskustelemme tänään jälleen yhdestä teosta opintotukikokonaisuudessa

kyllä minä ymmärrän sen että meidän verovaroillamme maksetaan suomalaisten koulutus jatkossakin ja pidän tätä hyvänä että eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville tulee pieni lukukausimaksu stipendijärjestelmällä

itse tuossa iltapäivällä kun asiasta keskustelimme pohdin että miten tuon alapään eli nuorten kohdalla pitää toimia

arvoisa puhemies

tässä salissahan olemme tässä ihan lähiaikoina käyneet vastaavaa keskustelua eli monet ikärajat meillä tuntuvat vanhentuneen

se on arvokas kiitos tuosta työstä

silloin tietysti taloudessa olisi ollut mahdollisuuksia tehdä tuo tasokorotus jo sosialidemokraattienkin ollessa hallituksessa jota täällä ed

haluaisin kysyä teiltä arvon ministeri sellaisesta lupauksesta jonka puolustusministeri on antanut hallituksen puolesta eli kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden kriha veteraanien ohjelman laatimisesta ja heidän asemansa turvaamisesta

itse oikeastaan ehdottaisin että näistä kaikista ei tarvitsisi tehdä aina omia lakialoitteita kansanedustajien toimesta vaan kyllä tässä maassa voisi tietynlaiset ikärajatalkoot järjestää eli kun meillä työssäoloaika on pidentynyt ja elinaika on pidentynyt ja elinajanodote on pidentynyt niin varmasti on paikallaan käydä läpi laajasti ihan ne kaikki eri sektorit että minkälaisia ikärajoja meillä on jotka rajoittavat vielä hyvässä kunnossa olevien ihmisten työntekoa taikka harrastamista

heinäluoma tänään esille toi mutta kun hän oli valtiovarainministeri niitä korjauksia ei silloin tehty ja sen jälkeen kun tämä nykyinen hallitus aloitti aloitimme määrätietoisesti opintotukikokonaisuuden kehittämisen

arvoisa puhemies

en ymmärrä sitä logiikkaa että jos talouden vaikeana aikana meidän on säästettävä silloin ei voitaisi tuloja lisätä jostain puolelta

hallitusohjelman mukaisesti keskustan ja kokoomuksen johdolla opintotukea on kuluvalla vaalikaudella kehitetty turvaamaan päätoimisen opiskelun aikaista toimeentuloa ja edistämään tehokasta opiskelua ja tutkinnon suorittamista tavoiteajassa

mutta olen huomannut sen valtiovarainvaliokunnassa että kun menoja käsitellään niin kyllä vihreät ja sosialidemokraatit esittävät menoja lisää mutta siinä kohdassa kun käsiteltiin valtion tuloja niin eipä ollut yhtään puheenvuoroa eikä yhtään esitystä

on tärkeää meidän tulevaisuutemme kannalta että nuorten opinnot etenevät ja nuoret valmistuisivat työmarkkinoille mielellään nykyistä hieman aikaisemmin

ennen muuta toivon että tämä vahasalonkin lakialoite omalta osaltaan vie näitä ikärajatalkoita eteenpäin

eli nyt on kuitenkin se tilanne että me joudumme taloutta laittamaan tasapainoon mutta en pidä sitä ollenkaan pienenä asiana että täältä tulee pikkasen lisää korkeakouluille mitä ne voivat käyttää oman toimintansa kehittämiseen tulevaisuudessa ja tämä avaa myös mahdollisuuksia koulutusvientiin

toiset toki tänä päivänä jo suorittavat tutkintonsa hyvinkin nopeasti esimerkiksi opettajankoulutuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa mutta sitten tietyillä yliopiston linjoilla opinnot tahtovat venyä

yhtenä syynä siihen on se että opintotukikokonaisuus on ollut sellainen että se ei ole mahdollistanut täysipainoista täysipäiväistä opiskelua

ja niin kuin äsken totesin stipendijärjestelmällä tätä voidaan kompensoida ja toivottavasti verovähennysoikeudella jatkossa niin että he jotka eivät vain käy täällä opiskelemassa vaan jäävät tänne myös töihin voivat saada verovähennysoikeuden kautta tämän takaisin

lisäksi opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovitus selkeytyi tämän vuoden elokuun alussa ja siitä uudistuksesta on tullut myös runsaasti kiitosta

arvoisa puhemies

eihän tilanne voi olla se että kun tämä joukko harvenee valitettavasti varmasti joka päivä joka vuosi kovalla tahdilla niin tuo summa pysyisi euromääräisesti samana

me haluamme antaa heille osoituksen siitä että kun heidän ikänsä koko ajan nousee eli he ovat entistä vanhempia jotka ovat elossa he tarvitsevat entistä parempaa hoitoa ja kyllä tässä meidän hallituksemme ja meidän kaksi ministeriämme jotka tuolla istuvat ovat tehneet arvokkaan arvovalinnan ja osoittavat näinä vaikeina aikoina kun lähes kaikkialta joudutaan leikkaamaan veteraaneille lisää rahaa että nämä saavat arvokasta ja tarvitsemaansa hoitoa niin laitoksissa kuin kodeissa

hallituksen esityksen mukaan opintotuen kokonaistaso on kuitenkin niukka kun sitä verrataan minimitoimeentulon mittareihin

opiskelijan toimeentulo on kohtuullinen vasta silloin kun opiskelijalla on käytettävissä opintotuen lisäksi työtuloja opiskelija hyödyntää myös opintolainan valtiontakauksen ja hänellä on kohtuuhintainen asunto

eli aika monta palasta täytyy olla kohdallaan että tuo toimeentulo on edes kohtuullisella tasolla

ymmärrän että osaa tässä salissa harmittaa se että laajapohjainen kataisen hallitus onnistuu ja pystyy tekemään vastuullisia päätöksiä vaikeassa paikassa

siinä mielessä olen erittäin tyytyväinen että myös tällä hallituskaudella oppositiopuolueet ovat lähteneet aktiivisesti mukaan tähän opintotuen kehittämistyöhön

mittava sopeutuspaketti jo toiseen kertaan tällä hallituskaudella on osoitus siitä että kuuden puolueen hallituksella on yhteistyökykyä mutta myös osaamista kantaa vastuuta suomesta

arhinmäen johdolla vasemmistoliitto kuin myös sosialidemokraatit ovat nyt sitten tulleet siihen kelkkaan jonka me avasimme eli haluamme määrätietoisesti opintotukea kehittää

arvoisa puhemies

nepponen on aivan oikeassa siinä että rahaa tuo suojelu ehdottomasti vaatii ja tämä oli aika keskeisessä roolissa keskustelussa myös tässä meidän asiantuntijakuulemisessamme

olen varma siitä että vaikka perussuomalaiset ja keskustalaiset eivät kiitäkään hallitusta näistä toimista lapset ja lapsenlapsemme kiittävät varmasti myös perussuomalaisten ja keskustalaisten lapset ja lapsenlapset

dem

totesimme siellä kyllä varsin yksimielisesti sen että rahat ovat riittämättömiä mutta ei kyllä kukaan pystynyt osoittamaan mistä sellaiset summat löydettäisiin

ihmettelen teitä jotka tässä salissa edelleen olette valmiita elämään velaksi velaksi jonka lapset ja lapsenlapsemme lopulta maksavat

toisaalta olisi hivenen odottanut kun tässä debattia on kuunnellut vastauksia siihen että jos näitä talouden tervehdyttämistoimia niin veronkorotuksia kuin leikkauksiakin arvostellaan niin tuotaisiin pöytään sitten oma vaihtoehtoinen paketti siitä millä taloutta laitetaan tasapainoon

sitten valiokunnassa nousi esille myös tällaisten verotuksellisten hyötyjen etsiminen elikkä se olisiko mahdollista verotuksen keinoin kannustaa tuohon suojeluun ja entisöintiin ja se on varmasti yksi sellainen asia joka on syytä ottaa tarkasteluun

ajattelin arvoisa puhemies tässä ensimmäisessä puheenvuorossani nostaa muutamia asioita esille osaamisen ja sivistyksen näkökulmasta ja pidän itse myönteisenä sitä että myös tällaisessa talouden vaikeassa tilanteessa niin sivistykseen kuin työhön ja työn tekemiseen ja työllistämiseen panostetaan lisää

arvoisa puhemies

on aivan poikkeuksellista että esimerkiksi perusopetukseen pystytään lisäämään rahaa samaan aikaan kun monessa paikassa jouduimme tekemään kipeitä ja vaikeita ratkaisuja

kokoomus on sitä mieltä että meidän on tulevaisuudessa uudistettava ja olisimme itse asiassa toivoneet jo tässä vaiheessa että opintotukiasioista vastaava ministeri ministeri stefan wallin olisi lähtenyt määrätietoisemmin uudistamaan tätä opintotukikokonaisuutta myös rakenteellisesti pohtimaan sitä ja oltaisiin tehty rohkeampi uudistus nimenomaan siihen suuntaan mitä on toivottu eli että opinnot etenevät määrätyssä tahdissa

viime kaudella opetusministeri sarkomaan ja virkkusen aikana aloitettu perusopetus paremmaksi hanke jatkuu ja se laajenee esi ja perusopetukseen lukiokoulutukseen aamu ja iltapäivätoimintaan ja taiteen perusopetukseen joissa kaikissa tullaan nyt toteuttamaan laadun parantamista

ettei nyt kuulostaisi siltä että omat eivät olisi yhtä kiitollisia kuin oppositiossa ollaan niin sanon tähän keskusteluun tietysti sen syvemmälle nyt menemättä että on hyvä että tehdään tällaisia uudistuksia jollainen nyt ministeri virkkusen johdolla on maaliin saatu

pidän myönteisenä myös sitä että viime kaudella toteuttamatta jäänyt varhaiskasvatuslaki on nyt toteutumassa ja myös sitä että hallinto tullaan siirtämään myös valtion tasolla sosiaali ja terveysministeriöstä opetus ja kulttuuriministeriöön

kiitokset myös siitä että määrätietoisesti on tartuttu myös vaikeampiin tehtäviin haasteellisiin rakenteellisiin uudistuksiin joita väistämättä suomessa tarvitaan

ne ovat aina sellaisia että toiset tykkää toiset ei

minä toivotan ministeri virkkuselle onnea uusiin haasteisiin ja olen vakuuttunut että vielä joskus teidät näemme täällä ministeriaitiossa

olemme esittäneet mallia jossa opintorahaa korotettaisiin selkeästi opintojen alkuvaiheessa ja näin kannustettaisiin opiskelijoita etenemään

arvoisa puhemies

kähkösen kanssa on hyvä ja helppo olla samaa mieltä että tällaisissa asioissa pitää edetä reippaalla tahdilla

olemme myös esittäneet kokoomuksen toimesta että tällainen pilotointi aloitettaisiin mahdollisimman pian ja toivotaan että se saataisiin käyntiin tulevina vuosina ja voitaisiin kokeilla mitä merkitystä aidolla rakenteellisella uudistuksella tässä opintotuessa olisi näiden opintojen etenemisen näkökulmasta

hänen logiikkansa oli suurin piirtein se että joka paikasta pitäisi ottaa saman verran paikkoja pois välittämättä siitä minkä verran siellä on nuoria tulevaisuudessa

mutta sekin on totta että näissä hankkeissa aina kun tavallaan yksi rakentaminen yhteen tekniikkaan perustuva rakentaminen on saatu valmiiksi tulee aina jotain uutta ja parempaa

täytyy muistaa että suomessa tämän ammattikorkeakoulu uudistuksenkin jälkeen tulevasta nuoresta sukupolvesta joka tulee ammattikorkeakouluikään koulutetaan ammattikorkeakoulussa suurempi osuus kuin tällä hetkellä eli vaikka aloituspaikkoja vähennetään niin siitä huolimatta suurempi osa pääsee ammattikorkeakouluihin